esimerkiksi ruotsissa mikroyrityksissä alle kymmenen työntekijän yrityksissä se on kaksinkertainen määrä ulkomaanviennissä heidän yrityksen arvo

eivät pienet yritykset saa sitä rahoitusta silloin ketterästi järjestymään kun ne tarvitsevat sen esimerkiksi uuden innovaation eteenpäinviemiseksi

ihan lyhkäisesti haluan tähän edustaja juvosen huomioon lisätä että tokihan ely keskus noudattaa lakia ja tulkitsee lakia hyvin kirjaimellisesti ja siitähän nämä ongelmat johtuvat

tämä viesti on ainakin yrittäjiltä tullut tänne eduskuntaan useamman kerran ja ministerit tiedätte varsin hyvin tämän että se on osittain myös totta ja siinä mielessä pyytäisin jotain uusia toimenpiteitä tähän

meillä vantaalla ei ole vastaavanlaisia ongelmia siinä määrin kuin espoossa joten toki siinä suunnittelussakin täytyy ottaa huomioon paremmin tämä liikkuvuus kuten edustaja juvonen mainitsi

mutta kaikesta huolimatta näinä vaikeina aikoina kun näitä rakennuksia ei saada riittävästi syntymään tulisi todellakin istua sinne yhteiseen pöytään ja määritellä vähän selkeämpiä linjauksia siitä miten tätä kaavoitusta pystytään nopeuttamaan sillä eihän tämä voi olla niin että vuosikymmeniä poljetaan paikallaan milloin minkäkin syyn johdosta

arvoisa puhemies

valtionvelkojen korko on jäänyt hyvin vähälle huomiolle siinäkin mielessä että yhtään esitystä ei tulla huomenna äänestämään tämän osalta ja vaikeaahan siinä on äänestää koska velat on maksettava korot on maksettava

arvoisa puhemies

olisin ministeriltä kysynyt vielä sitä minkä takia hallitus taas leikkaa raha automaattiyhdistyksen avustuksista jotka nimenomaan pitäisi kohdistaa yleishyödyllisille yhteisöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

kun puhuitte työllistämisen vaikutuksista ylipäätänsä tässä samassa yhteydessä ja lisäksi kun muistetaan se että me olemme myös

niin puhemies tässä nyt kuitenkin on annettu tämä valtuutus eduskuntaa ohittamalla hallitukselle ja hallitus on käyttänyt sitä valtaa kyllä erinomaisesti ja siinä mielessä kuitenkaan se ei edistä suomen talouden kestävyyttä

no tällä huomiolla on helppo nähdä se tai arvatakin myös että valtio ottaa lainoja pääasiassa pitkällä korolla

ihmettelen kuitenkin miten suomi kolmen an valtion luottoluokituksen omaava taho maksaa näin kovaa korkoa

kyllä selkeästi edustaja heinosen puheesta käy ilmi että kokoomuksen penkki tutisee koska äänestäjät ovat kuitenkin käsittäneet asian aivan toisin kuin te sanotte

nyt kun tiedetään se että euron korkotaso on pitkään ollut hyvin matala ja tulee jatkuvasti olemaan hyvin matala monta vuotta todennäköisesti niin onko mahdollista lainsäädännöllisesti tai muilla keinoin ottaa enemmän riskiä saksan tapaan

me voimme heti tästä ruveta kyselemään minkä takia ei sidottu eläkeläisten rahoja indeksiin vieläkään ei korotettu sitä eläkeläisten rahoitusta

sitten toinen asia näistä veteraaneista kun kehuit niin kovasti

siinä mielessä jos tästä huomiosta jonka löysin kun en istu näissä valiokunnissa enkä tiedä näistä keskusteluista enempää olisi jollain tietoa antaa niin olisin kiitollinen

meidän mielestämme leikkaukset ovat epäoikeudenmukaisia suomalaisia veronmaksajia kohtaan ja niitä kohtaan jotka eivät itsestään pysty täysin huolta pitämään

edustaja kari täällä vielä kehui sitä että sdp pitää kovasti huolta myös ruotsinkielisistä kouluista ja niiden opettajien työllisyydestä mutta kysyisin nyt vaikka edustaja karilta jos vielä maltat vastata

tämä oli meidän esityksessämme täällä varjobudjetissa mutta sekään ei kelvannut teille koska teillä on niin kova symbioosi nähtävästi sinne toiseen suuntaan

kiitos edustaja sasille tästä kommentista

arvoisa puhemies

kun mainitsin sen että jos saksassa se korko on prosentin luokkaa edullisempaa kuin meillä toki siihen on oma syynsä niin se varsinainen kysymys on miksi me emme ota enemmän riskiä ja ota sitä lyhytaikaista korkoa koska tätähän on harrastettu jo pitkään tällä hetkellä